perusväylät soratiet sillat pääväylät niiden kunnossapito on ensitärkeää tällä hetkellä

vanhusten ravitsemuksen epäkohdat ovat olleet tiedossa jo pitkään ja viimeisimmät uutiset saatiin viime maaliskuussa jolloin kerrottiin että yhä useampi laitoshoidossa asuva vanhus kärsii aliravitsemuksesta

mitä konkreettista tämä selonteko tuo ikääntyneen ihmisen laitoshoitoon ja ravitsemukseen siellä

uusiutuvat reiät siellä tiestössä ovat entistäkin pahempia

toinen kysymykseni koskee hallituksen näkemystä muuntogeenisen soijan rehukäytön yleistymisestä suomessa sillä perinteisen soijan saatavuushan on vaikeutunut ja hinta kallistunut

kysyisinkin teiltä hyvä ministeri sitä miten tieverkon kunnostamisasiat nyt etenevät tulevaisuudessa

hallitus on herkistynyt laatimaan kuntauudistukselle eettisen ohjeen joka sopii paremmin rauhanpalkinnon tavoitteluun kuin kuntauudistuksen eteenpäinviemiseen

edustaja sinnemäki

eikö vanhuslain lähtökohta ole velvoittaa ja valtion turvata velvoitteet valtionavustuksin

sanoitte että raha ei todellakaan merkitse kaikkea mutta sanokaapa se pankille

se että kotihoidon tuki on summana niin äärettömän pieni aiheuttaa sen että isät eivät voi tänä päivänä jäädä kotiin

tätä pelkäävät monet hoitotyön tekijät

ja kun sanoitte pääministeri katainen että olette varautuneet jo siihen että tämä tulee lisäämään päivähoitopaikkojen kysyntää niin se on kyllä sen merkki ettette te itsekään usko siihen

arvoisa ministeri

miten on kantaako hallitus vanhuslakia laatiessaan huolta työntekijän työhyvinvoinnista hoitoalalla

no yksi

päiväkodeissa on kiire

sinne tarvitaan valtavasti uutta henkilökuntaa mutta se on ammattimaisuutta että he ovat ystävällisesti vastassa siellä pihalla ja ovella ja antavat vanhemmille sen tunteen että tänäänkin on ollut hyvä päivä

arvoisa puhemies

energiatodistuslaki on unelma jolla ajatellaan maailman pelastuvan

käytännössä esitys vaatii lisäresursseja valvontaviranomaisille pakottaa asunnon omistajat tekemään kalliita remontteja ja maksamaan sen jälkeen tyhjästä todistuksesta

arvoisa herra puhemies

toivottavasti tosiaan kuntatyöntekijät ja ne pienipalkkaiset ihmiset ovat tätä keskustelua kuunnelleet

tietysti pikkuisen tässä lähdetään eksymään aiheesta arvoisa herra puhemies koska nyt ryhdytään keskustelemaan siitä mitä kaikkea tähän lakiin pitäisi tulevaisuudessa liittää ja unohdetaan se että mehän puhumme nyt tällä hetkellä äärettömän tärkeästä uudesta lainsäädännöstä

vaikka todistus olisi puhtaasti laskennallinen todistuksen antajan on pakko käydä tarkastamassa kiinteistö paikan päällä mikä nostaa todistuksen hintaa varsinkin pitkien välimatkojen maassa

ja tämä kaikki tulee tapahtumaan sen myötä kun näitä vanhusten laitospaikkoja vähennetään ja ihmiset siirretään sinne palvelutaloihin eli toisin sanoen sinne seinien sisälle siirretään se laitoshoito

perussuomalaisten vastalause lähtee siitä että vapaaehtoistyöhön pyrkivä itse toimittaisi tämän rikosrekisteriotteen koska summahan on pieni eikä se ole millään tavalla konkurssiin ajava

mitä tällä saavutetaan

esitystä yritetään myydä nyt suomalaisille energiaa ja ympäristöä säästävänä uudistuksena

se on kuitenkin hyvin kaukana siitä koska esityksen mukainen vaatimus energiatodistuksesta ei keskity energiatehokkuustavoitteeseen vaan välineeseen joka on energiatodistus ja siihen että jälleen kerran on löydetty yksi keino ja taho rahastaa vaikkapa juuri näitä iäkkäitä suomalaisia ihmisiä

viimeaikaiset maahanmuuttajataustaisten raiskausepäilyt ovat nostaneet esille tämän väkivallan ja meidän täytyy todellakin muistaa että myös suomalaiset osallistuvat näihin väkivallantekoihin ja raiskauksiin

arvoisa puhemies

mitä ihmettä me teemme nyt

kuntouttava työtoiminta on päivä päivältä enemmän ja enemmän ajankohtaista ja uskon että timo heinosen lakialoite tähtää siihen että sitä voitaisiin järjestää ja kaikki jotka siihen haluavat saisivat sitä

suomi johtaa me olemme todella kärkitilastoissa kun katsomme eun tasolla näitä väkivaltatilastoja

poliisi loistaa usein poissaolollaan ja viikolla saimme lukea lastensuojeluilmoituksen tehneestä ihmisestä joka kaipasi paikalle poliisipartiota mutta partiota ei ollut lähettää koska sitä ei yksinkertaisesti ollut paikalla

kävin viime maanantaina itse tutustumassa espoossa diakoniasäätiön järjestämään kuntouttavaan työtoimintaan ja oli todella hienoa nähdä kaikki se panostus jota siellä näiden ihmisten eteen oli tehty ja miten hienoa ja hyvää ohjausta ja toimintaa siellä oli järjestetty

siihen vastattiin näin että meillä suomessa syntyy tilanteita että tehtäviä joudutaan laittamaan tärkeysjärjestykseen kaikkiin tehtäviin ei riitä poliisipartiota heti

on hyvin tärkeää että työtoiminnan jälkeen kun se sitten jossakin vaiheessa päättyy tämä kuntoutus nämä henkilöt pääsevät sitten sinne minne se kuntoutus tähtää on se sitten opiskelupaikka tai palaaminen työelämään

niiden on oltava paikalla aina

eli meidän täytyy tehdä kaikkemme että kuntouttava työtoiminta säilyy laadukkaana ja ne henkilöt jotka sinne pääsevät saavat siitä myös hyödyn

arvoisa herra puhemies

kyllä kunnissa tosiaan tarvitaan yhteistyötä ja yhteiseen hiileen puhaltamista

pahasta lääkäripulasta kärsivässä terveyskeskuksessa lääkäri joutuu usein tekemään paljon töitä samaan hintaan rekrytointi vaikeutuu ja kierre on näin valmis

toistan täällä monen muunkin edustajan tekemän kysymyksen mutta kysyn

sote uudistusta tehdään myös koska rahakassa on tyhjä

palvelut on tuotettava

millä rahalla

arvoisa herra puhemies

perussuomalaiset ovat tyytyväisiä että perussuomalaisten tekemä lakialoite lasten kanssa vapaaehtoistyössä toimivien rikostaustojen tarkastamisesta on edennyt lain asteelle

sen sijaan tämä toinen lakialoite joka liittyy vähimmäisrangaistuksien korottamiseen ei saanut niin hyvää palautetta vaan oikeusministeriö päätti jättää asian hautumaan

tässä toisessa lisätalousarviossa kohdennetaan resursseja paljon kaivattuun asiaan omais ja perhehoidon kehittämiseen joka on yksi hallituksen kärkihankkeita

hallitus osoittaa että se on nähnyt sen kärjen mikä meidän ihmisten keskuudessa on äärettömän tärkeä se että me välitämme ja hoidamme läheisiämme hyvin ja hallitus haluaa kannustaa siihen

lisäksi korjausavustusten myöntämiseen vaikuttavat asukkaiden tulot

onko se lapsen kehityksen kannalta ja muutenkin ajateltuna kohtuullista

arvoisa herra puhemies

korjausavustuksia jää kuitenkin käyttämättä koska tulorajat ovat niin alhaiset mutta myös siksi että ikääntyneiden saatavilla olevaa kun tien tarjoamaa korjausneuvontaa on liian vähän

neuvovaa henkilökuntaa puuttuu mutta myös korjausten tekijöitä

se tarkoittaa sitä että ne omaishoitajat joilla on omaishoitosopimus saavat kaksi päivää kalenterikuukaudessa vapaata ja ne joilla on ympärivuorokautiseen hoitoon sidottuja hoidettavia kotona saavat kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohden sitä vapaata

miksi ihmeessä me teemme kiireellä tai toinen toisemme väsyttäen näin äärettömän tärkeää lainsäädäntöä

ja entäpä tiedottamisen lisääminen tulisiko korjausneuvojia lisätä

tässä lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista ja tämähän tunnetaan nimellä vanhuspalvelulaki

valtioneuvosto on hyväksymässä tämän kesän aikana todennäköisesti palvelujen markkinointia säätelevän direktiivin joka tarkoittaa muun muassa sitä että lääkäreiden ja hammaslääkäreiden ei tarvitse eritellä kuluja nähtäville

oma poikani pelaa jalkapalloa ja mitä olen keskustellut vapaaehtoisten järjestäjien kanssa niin he ovat sitä mieltä että olisi erittäin hyvä että tällainen rikosrekisteriote pyydettäisiin koska se laittaisi myös kaikki harrastajat yhdenvertaisesti samalle viivalle

sosiaalihuoltolakia tässä rinnalla myös ehdotetaan muutettavaksi siten että ne henkilöt jotka tarvitsevat sijaishoitoa saavat tarkoituksenmukaisen hoivapaikan

se lyhytaikaishoiva jonne omainen läheisensä lähettää ei voi olla pelkkä säilöönotto vaan siellä on kehitettävä ja mietittävä niitä toimintatapoja että jokainen saisi sen itsellensä sopivan hoivapaikan

vanhuspalvelulain toimeenpanoa selkeyttämään ja tukemaan laaditut laatusuositukset sisältävät ikääntyneiden henkilöiden hoitoon liittyviä ohjeistuksia ja suosituksia

liikuttavia puheenvuoroja oli myös ja edustaja maijalan puheenvuoro oli todella koskettava

arvoisa herra puhemies

edellisellä kaudella kun tämä aloite oli edellisellä kerralla täällä käsittelyssä sain yhteydenoton eräältä äidiltä joka kertoi että hänen tyttärensä oli itkenyt ja sanonut että nyt minusta vasta tuntuu että joku kuuntelee minua kun tämä aloite oli edessä ja

se on kuin lapsi joka on kasvanut aikuiseksi ja joka lasketaan maailmalle siinä toivossa että se löytäisi paikkansa yhteiskunnassa ja tekisi mennessään hyviä ja tärkeitä asioita ja tekoja muuttaisi kenties maailmaa tai tekisi siitä edes hiukkasen paremman kuin se tällä hetkellä on

omaishoito ja perhehoito tulevat lisääntymään eivät ainoastaan siitä syystä että me puhumme näistä säästöistä vaan myös siitä syystä että yhä useampi haluaa hoitaa läheisensä lähellä omassa kodissa jopa loppuun saakka

tuossa itse kun yritin etsiä asiasta tietoa niin kuinka ollakaan sain silmiini netistä mistäpä muualtakaan valokuvan joka näytti sen asian mistä edustaja saara karhu tuossa äsken kertoi kuinka nämä toimenpiteet tehdään ja miten ne tapahtuvat